meillä tehdään rakennusmääräysten kokonaispurkua joustavammaksi vähemmän pykäliä turha kaksinkertainen sääntely roskakoriin mutta olen aina sanonut ministerinä että samaan aikaan kun teemme tätä meidän on pidettävä silti huolta että sellaiset säädökset säilyvät millä me turvaamme rakentamisen laadun

eli sen jälkeen kun tätä välinettä tullaan käyttämään nyt ja jatkossa niin kaikki nämä käsitellään erikseen ja eduskunta täällä päättää sitten tapauskohtaisesti näistä asioista

rajamäen välihuudon mukaisesti että tietenkin jos sosialidemokraatit kansalta luottamusta saavat ja hallitusneuvotteluja käyvät meidän linjamme on aivan selkeä tässä

näihin yksityiskohtiin olisi voitu puuttua jo tässä lisätalousarviossa ja ylipäätään isompaan politiikan suunnanmuutokseen ja erilaisiin arvovalintoihin olisi toden totta oikeudenmukaisuuden ja talouspoliittisen viisauden nimissä aihetta ja siksi oli erityisen suuri pettymys että nämä viikonlopun minihallitusneuvottelut tuottivat myös todellakin minitulokset

ja kun täällä sanoitte että talous kuntoon niin uskokaa nyt hyvät ihmiset niitä ekonomisteja kun he sanovat niin kuin täällä edustaja heinäluoma sanoi että etlallakin laski kasvuennuste näitten leikkausten vuoksi

mielestäni nämä ovat niitä asioita että kun olemme näin isojen perustavaa laatua olevien asioiden kanssa tekemisissä kaikki ideat ovat tervetulleita enkä koskaan tyrmää mitään etukäteen ja siksikin minusta esimerkiksi tämä digipöytäkirja on sinänsä ajatuksena varsin hyvä

siis tämä on aivan uskomatonta että kun ekonomistitkin jo rupeavat varoittamaan että talous kuihtuu koska leikataan niin sitten vain leikataan jotta muka talous saadaan kuntoon ja jotta muka saadaan työpaikkoja kun ihan jo peruslogiikka kertoo sen että eihän se näin toimi vaan päinvastoin

mutta nyttemminhän kuten olemme huomanneet se on enemmänkin sääntö kuin poikkeus että joka paikassa puhutaan nimenomaan siitä että sijoittajien vastuun on toteuduttava näissä järjestelyissä

olisi pitänyt esimerkiksi työllisyysmäärärahoja sitoutua lisäämään

miksemme digiaikana toimisi tällä tavalla ja varmasti voimme selvittää minkäkaltaisia seikkoja tarvittaisiin siihen että näitä ideoita voitaisiin viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

siitä olemme kyllä täsmälleen samaa mieltä että nimenomaan kaikenlainen verokikkailu on torjuttava ja kaiken kaikkiaan harmaata taloutta on torjuttava

hän ei ampunut sitä alas

tämä talouspolitiikka on tässä suhteessa hyvin ontuvaa ja perustuu väärille oletuksille ja tätä menoa me olemme vielä suuremmassa ja huonommassa jamassa puhumattakaan että jos sitten vielä suomen valtti sopimusyhteiskunta murennetaan tätä myötä

nyt me jatkamme keskustelua työllisyysmäärärahoista ja olisin todella toivonut että ministeri lindström olisi ollut täällä paikalla koska olisin halunnut jälleen esittää hänelle tämän kysymyksen

ihan yhtä lailla kun edustaja reijonen puhui näistä kosteus ja homeongelmien seurantajärjestelmistä ja niiden kehittämisestä paremmaksi kaikkia niitä täytyy tehdä

samoin vaadimme tämän ervi päätöksen yhteydessä näiden tukipakettien yhteydessä että on saatava pelisääntöjä markkinoille koska kysehän on ennen kaikkea nimenomaan ei mistään euron kriisistä valuuttana vaan äärimmäisen ahneen markkinakapitalismin kriisistä nimenomaan kasinopelurin kriisistä

me olemme täällä jo aiemmin huomanneet että työllisyysmäärärahojen suhteen hallitus on jatkuvasti toiminut etanan vauhtia eli vuoden viiveellä riittämättömin toimin

mielestäni täällä keskustelussa on korostunut varsin hyvällä tavalla se että tänä päivänä on hyvin tärkeää että pystymme huolehtimaan kansalaisten arjen turvallisuudesta

äänentoisto on päällä siis että kuuluu varmasti käytäville myös tämä kutsu

jos kaikki jätetään seuraavalle hallitukselle niin me sitten odottelemme täällä emme seuraavaa juhannusta suinkaan vaan sitä seuraavaa juhannusta että jotain alkaa ihan aidosti tapahtua

meillä on konkreettisesti jo panostuksia eri valvoville viranomaisille tullut lisää ja nyt nämä näkyvissä olevat verotunnistetiedot esimerkiksi rakennustyömailla tulevat pakollisiksi

siellähän on paljon myös muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia toimia mutta se on niin tärkeä asia että rakentaminen on laadukasta ja hengitysilma kunnossa että me teemme hartiavoimin töitä näiden asioiden eteen

puhemies haluaisin myös tähän loppuun käyttää puheenvuoron siitä mikä täällä tuli aiemmin ilmi

sitten mielestäni on äärimmäisen tärkeä linjanveto valtiovarainministeri urpilaiselta joka välittömästi totesi että tämä tällainen terveysalan kansainvälisten pörssiyhtiöiden ikään kuin verokikkailu tukitaan että käytännössä ei ole eettisesti eikä moraalisesti millään tavalla oikein että jokin firma joka saa veronmaksajien tukea oman voittonsa tuottamiseen kierrättää veroparatiisien kanssa tulojaan ja välttyy näin suurilta veronmaksuilta

ministeri katainen suostuisitteko te ampumaan tämän esityksen alas vai menettekö te nyt vaalien alla kertomaan sairaanhoitajille ja opettajille että kas vain että näin tuli pakolla teidän eläkeikäänne pidennettyä käytännössä

arvoisa herra puhemies

on harmi että perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja poistui salista

tämä hetemäen työryhmä esittää veronkevennyksiä yritysveropuolelle se kä ylimpien marginaaliverojen alentamista ja samaan aikaan sanotaan että ei ole rahaa kunnille on vastuutonta esittää rahaa kunnille on vastuutonta esittää rahaa työllisyyteen on vastuutonta esittää sitä köyhille kokoomuksen mielestä mutta samaan aikaan yllättäen on hyvin vastuullisesti löydettävissä veronmenetyksiä eli veronkevennyksiä hyväosaisille ja niinpä nämä hyväosaisten lamatalkoot ovat nyt kovaa vauhtia kääntymässä hyväosaisten veronkevennyksiksi ja minun mielestäni tämä on väärä suunta arvoisa puhemies

minun on pakko toistaa mitä ed

eli tässä vähän pidemmän kaavan mukaan arvoisat perussuomalaiset minä halusin tämän nyt kertoa koska en hyväksy niitä väitteitä että puhutaan takinkäännöstä koska sosialidemokraattien linja on ollut hyvin hyvin johdonmukainen ja myös sitä kautta vastuullinen että on nähty että pakkohan on tulla yhdessä miettimään keinoja ulos eikä niin että vaan siirrytään puskaan ja huudetaan sitten sieltä että minä tietäisin ehkä tämän paremmin

puheenjohtaja rinne on esittänyt hyvän mallin jossa ideana on se että passiivista työttömyysturvaa käytetään aktivoimiseen ja me olemme täällä kyselleet aika monta kertaa viimeksi tänään ja varmasti eilen ja monena päivänä voisiko hallitus nyt ystävällisesti tästä ottaa kopin sillä jos me toden totta haluamme yhteistyötä tässä yhteiskunnassa etsiä etsiä kaikkia tahoja tekemään työtä työllisyyden eteen työpaikkojen syntymisen eteen tulemaan näihin mukaan niin minä toivoisin että hyvistä ideoista otettaisiin koppi

minusta tämä kuvaa yhdellä lauseella sen mikä tämä riski sitten on

oli häkellyttävää kuulla ministeri pekkarisen ylistys ydinvoimaa kohtaan

siis tämä on tärkeää

olisin halunnut myös että täällä olisi vielä ollut paikalla keskustapuolueesta esimerkiksi edustaja pekkarinen joka täällä käytti sinänsä hyvän fiksun puheenvuoron miellyttävä kuunnella tämmöistä hyvää retoriikkaa

mielestäni oli myös harvinaisen totta se kun täällä esitettiin kriittisiä arvioita että minkäänlaisia todellisia tietoja meillä ei ole esimerkiksi siitä kuinka paljon sähköä nyt menee sitten vientiin ja ydinjätteet jäävät meille

mutta olisin tietenkin toivonut että samaa ponnekkuutta häneltä pitkäaikaisena ministerinä edellisen hallituksen aikana olisi sitten löytynyt siellä hallituksessa kun käsiteltiin näitä asioita kun hän oli se ministeri joka pystyi näihin tarttumaan

kiitos edustaja niikolle kiitoksista

puheenjohtaja rinne on sitä esitellyt ja varmasti esittelee mielellään jatkossakin niin kauan että koppi tästä otetaan ja hallitus tähän kaiken kaikkiaan tarttuu

eli ihmettelenkin mikä ihme esimerkiksi ministeri pekkarinen tässä kahdeksassa vuodessa ydinvoiman turvallisuuden suhteen on muuttunut tai sen nykyaikaisuuden suhteen että se on näin miellyttävää

minun mielestäni puhemies meidän on vaan pystyttävä myös se turvaamaan että myös köyhällä ihmisellä on oikeus tietoyhteiskuntaan ja siksi myös nämä sosiaaliset asiat mitä tässä nyt mietitään ovat äärimmäisen tärkeitä

voisitte vaikka pyytää ministerin kylään sinne vantaalle niin voisimme keskustella näistä asioista lähitulevaisuudessakin kaksi vankeskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskustelua lähitulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

minusta on äärimmäisen surullista se että valiokunnan enemmistö on nyt sitten päätynyt tähän että pallas hotellihanke tulee menemään eteenpäin

kiitoksia

puhemies

oikeastaan yksi periaate vielä minkä haluan sanoa kun täällä on puhuttu aika paljon tästä että on peloteltu minun mielestäni vähän sillä että nyt tässä mennään kohti yhteisvastuuta

se oli muuten keväälläkin meidän lausumamme jonka eduskunta silloin hallituksen enemmistöllä äänesti kumoon vaikkakin kunnia valiokunnalle

tehtäköön nyt sekin selväksi että täällä hallitusohjelmassa kun puhutaan tästä suomen uudesta muuttuneesta ja tiukentuneesta linjasta on selkeät ehdot sille miten suomi suostuu menemään näissä asioissa eteenpäin

olisin toivonut että täältä eduskunnasta olisi löytynyt sellaista henkeä että oltaisiin

nythän me olemme kuulleet että tämä neljäs lisätalousarvio tulee hyvin pian

rantakangas onnistui tässä aiemmin tänään omilla puheenvuoroillaan yltämään niin luulin että on mahdotonta ylittää se taiteellinen taso politikoinnissa mihin ed

minä toivon minä toivon arvoisat hallituspuolueet että siitä ei jälleen kerran tule tekninen lisätalousarvio ettei jälleen kerran ei saa tulla

tässä ervvssä mistä tänään puhumme täällä laitetaan ehdoiksi nämä kuuluisat vakuudet mitkä muuten takaavat veronmaksajien saatavia ja se on erittäin hyvä tiukentunut asia

rantakangas tänään ylsi mutta ilmeisesti

siis heitetään saman tien pallo ja haaste myös sinne hallituspuolueiden edustajille että ei nyt päästetä tällaista ympäristöpoliittista katastrofia eteenpäin

ettei tulisi teknistä lisätalousarviota vaan nyt näitä rahoja tarvitaan ja toivon toden totta että ne tässä seuraavassa neljännessä lisätalousarviossa tulevat

mutta kyllä minun mielestäni ed

manninen jos täällä salissa hallituspuolueet asettavat erilaisia tulkintoja silloin on hyvin asiallista kysyä kansanedustajalta oppositiopuolueen tai hallituspuolueen kansanedustajalta mitä tämä tarkoittaa

mielestäni ed

ja tässä tulevassa pysyvässä mekanismissa evmssä on muun muassa täällä suomen kirjauksena aivan selkeästi että rakenne ei voi olla sellainen että tämä valtioiden velkojen yhteisvastuu edistyisi

toinen pontemme liittyy tähän yleisempään talouspolitiikkaan ja siihen mistä myös tässä salissa on paljon puhuttu ja olen kuullut kyllä myös hallituspuolueiden puolelta sen kaltaisia asioita että aina kun tehdään isoja päätöksiä pitää tehdä vaikuttavuusarvioita ja tässä me edellytämme että hallitus arvioi talouspolitiikassaan aina sitä kokonaisuutta muun muassa oikeudenmukaisuus ja työllisyysnäkökulmista

me kävimme täällä eduskunnassa aika pitkän lähetekeskustelun ja täällä tuli hyvin paljon kritiikkiä ja pulmia esiin ja todellakaan niihin ei ole saatu vastausta vielä

köyhillä ikään kuin menee ihan hyvin niinhän te sanoitte ja ilmeisesti rikkailla sitten menee hirvittävän huonosti koska näinkään paksuun kirjaan te ette vieläkään saaneet sitä reilun pelin meininkiä että olisitte nostaneet pääomaveroa

manninen valitettavasti te aloititte oman puheenvuoronne niin että sitoutuneita ollaan olemme eri mieltä miten se tarkoitti vain eri siitä mitä laki tarkoittaa

en mitenkään näe että tässä olisi edellytyksiä viedä eteenpäin tätä lakiesitystä mutta näin siinä näköjään todennäköisesti on käymässä ellei nyt sitten tähän palloomme tartuta ja vielä äänestysvaiheessa korjata tämä

minä olen ollut tämän keskustelun aikana hyvin hämmentynyt siitä ylimielisyydestä mitä hallituspuolueet täällä ovat osoittaneet opposition vaihtoehtoa kohtaan

mutta ehkä nyt kuitenkin tämä keskustan sitoutuminen parhaiten tulee ilmi sitten kun menemme kuuntelemaan miten tätä todellakin sitten siellä tupailloissa markkinoidaan

ja todettakoon vielä se että suomen eduskunnan linja ja suomen hallituksen linja on ollut myös eurobondeille kielteinen että siinä mielessä täällä on ihan yksimielisiä oltu näistä asioista että siitä on täällä ehkä turhaa edes kauheasti jos voisi sanoa rähistä sitten näistä asioista kaikkinensa

nimittäin vastuu ministeri katainen

nyt puhutaan kestävyysvajeesta sitä olisi voitu kuroa umpeen jos jo kaksi vuotta sitten olisi nostettu pääomaveroa tai jos olisitte harkinneet veropolitiikkaanne toisin

nimittäin minä lyön vaikka vetoa että siellä markkinoidaan tätä niin että keskusta onnistui saavuttamaan tähän sellaisen pykälän että nyt sitten on helpompi rakentaa tulevaisuudessa vuotos

minä olen oikeasti arvoisa rouva puhemies hyvin hämmentynyt ministeri soinista

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan maa ja minä vaikka lyön vetoa siitä arvoisa puhemies

minusta kyllä näyttää siltä että tämä koko energiapaketti on rakennettu enemmänkin niin että ensin päätetään kuinka monta ydinvoimalaa ja sitten lähdetään kehittelemään perusteluja

olisin puhemies toivonut että esimerkiksi soini olisi jäänyt tänne kertomaan miksi perussuomalaiset hyväksyvät eläkkeensaajien tukiin kohdistuvat leikkaukset

mutta vastuuta täytyy kantaa keinoja etsiä ja on tärkeää että suomen linja on tiukentunut muuttunut ja että olemme johdonmukaisia myös tästä eteenpäin

puhemies